minusta olennaista tässä fingrid oyjn osakekaupassa on se että kantaverkkoyhtiön omistajuus ja määräysvalta merkittävältä osalta siirtyvät valtiolle

jos me ajattelemme alkoholinkäytön synnyttämää murhetta ongelmaa perheissä kodeissa se on mittakaavaltaan täysin toista luokkaa

meillä suomessa on tämmöinen ajattelu että on suomi köyhä ja siksi jää ainakin lääketeollisuudessa alan yrityksillä on tällainen näkemys valitettavasti

tässä mielessä hämmästelen sitä hyvin spekulatiivista otetta sosialidemokraattien taholta tämän kaupan arvostelussa jossa maistuu hyvin voimakkaasti tämmöinen vaalienaluskeskustelu jossa ei suinkaan tukeuduta asiaperusteisiin lähtökohtiin

karjula täällä erinomaisesti toi esille että tarvitaan uusia näköaloja tarvitaan innovaatioympäristöä

minusta kaiken kaikkiaan jää hyvin vähälle huomiolle se että tämän tyyppiset monopolioikeudet mitkä liittyvät tähän kantaverkkoyhtiöön näin turvallisessa toimintaympäristössä kuin suomi on ovat erittäin arvokkaita oikeuksia

tässä mielessä minusta enemmänkin pitäisi yhteisesti kiinnittää huomiota siihen että tämmöinen omaisuuden valtiolle palautuminen jolla on erittäin suuri huoltovarmuuttakin koskettava merkitys on mahdollinen

arvoisa puhemies

nämä traagiset tapahtumat velvoittavat meitä jokaista päättäjääkin katsomaan peiliin ja kysymään mitä me voimme tehdä suomalaisen yhteiskunnan eheyden vahvistamiseksi

minä vertaan siihen että suomi on mukana erittäin kunnianhimoisissa ilmastotalkoissa joissa pyritään puhdistamaan maailmaa ja sen ilmaa

onko mahdollista että maan hallitus miettii tällaisten ilmastotalkoiden tasoista ambitiotasoa niille tavoitteille että lähdettäisiin kansallisiin kasvatustalkoisiin joissa palautetaan vanhemmuuden arvo annetaan täysi tuki niille henkilöille jotka tekevät työtä lasten ja nuorten parissa ja tällä tavalla eheytetään suomalaista yhteiskuntaa lasten ja nuorten kasvun ympäristönä

keskustelu jatkuu nyt ryhmäpuheenvuoroilla suuruusjärjestyksessä arvoisa puhemies

nyt vienti on supistunut

tilanne pahenee vielä syksyyn mennessä

suomi on tarttunut vaativaan tilanteeseen erityisen ponnekkaasti

arvoisa rouva puhemies

suomi on jo toteuttanut eun ja jopa maailman yhden mittavimmista elvytyskokonaisuuksista mutta suomen elvytysratkaisut ovat parhaimmillaankin rajalliset kansainväliseen talousmurrokseen suhteutettuina

arvostan ministeri kataisen toimintaa tämän euroalueen vakauden vahvistamiseksi ja tässä mielessä suomen toiminta on ollut hyvin johdonmukaista

minusta tämä on demokratian näkökulmasta ja demokraattisen päätöksenteon näkökulmasta äärimmäisen vakava kysymys

sen vuoksi minusta on myös huolestuttavaa tähän asiaan liittyen että monessa euroopan maassa tämä vastaava päätöksenteko hoidetaan hallinnollisena ratkaisuna

hallitus on jatkanut elvytystoimia antamalla jo alkuvuodesta elvyttävän lisäbudjetin ja kehyspäätöksen yhteydessä se teki perusteellisen tilannearvion ja keskittyi päälinjoihin

ne ovat kuntatalouden vahvistaminen sosiaalinen oikeudenmukaisuus työllisyyden ylläpito verotuksen painopisteen siirtäminen työn verotuksesta ympäristöveroihin sekä tutkimus ja kehittämistyön vahvistaminen

minusta tästä meidän pitäisi olla huolestuneita suomalaisina päätöksentekijöinä ja edellyttää myös demokraattisia prosesseja muissa jäsenmaissa

kansainvälisen talousmurroksen myötä olemme siirtymässä uudelle aikakaudelle jolloin yksisilmäisen talouskasvun edistämisen rinnalla meidän on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota talouden vastuullisuuteen ja kestävyyteen

lisäksi viennin rahoituksessa on otettu käyttöön jälleenrahoitusmalli helpottamaan suomesta tapahtuvan vientikaupan luotonantoa

nämä ovat tärkeitä tavallisille suomalaisille vientiyrityksille

vanhasen toisen hallituksen talouspolitiikan johtolankana on luoda edellytyksiä myönteiselle kasvulle ja kehitykselle

työuria on pidennettävä tarvittaessa veroastetta nostetaan hallitusti

vasta viimeisenä keinona johon toivon mukaan ei jouduta ovat leikkaukset

kestävän julkisen talouden kasvun rajat on myös tunnistettava

lapsiperheiden ja pienituloisten etuuksia on parannettu

filatovinkin puheenvuorossa viitattiin kuten perustien ja radanpitoon väylähankkeiden aikaistamiseen uudis ja korjausrakentamiseen koulutukseen ja tutkimus ja kehitystoimintaan

keskustan eduskuntaryhmä tukee yksiselitteisesti julkisten investointien vahvistusta ja panostusta uuden kasvun ituihin

erityisesti yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen myös uusilla kasvualoilla pitää rohkeasti panostaa

hallitus helpottaa kuntien taloustilannetta

yhteisöveron jako osuuden nosto lisää kuntien tuloja tänä aikana runsaalla miljardilla eurolla

kelamaksun poisto vahvistaa myös kuntataloutta huomattavasti

työllisyyden kannalta on ollut kuitenkin valitettavinta se että sdp on ideologisista syistä toiminut yrittäjyyttä vastaan

nyt jopa euroopan unionin päätöksenteon kautta sdpn edustajat jatkavat samaa ideologista taistelua rajaamalla keinotekoisesti kuljetusalan yrittäjien työaikaa

pk yrittäjä joka tuntee henkilökohtaisesti työtoverinsa lomauttaa ja irtisanoo vain äärimmäisessä tilanteessa

valtaosa yrityksistä toimii palvelualalla ja työllistää vain muutaman tai vain yhden henkilön

lama on osoittanut sen että monipuoliseen yrittäjyyteen perustuva paikallistalous on vähemmän haavoittuva kuin yhteen suureen työnantajaan tukeutuva

keskustan eduskuntaryhmä tukee hallituksen pyrkimyksiä vaativassa yhteiskunnallisessa tilanteessa luoda ja avata uusia yrittämisen ja työllistämisen mahdollisuuksia

välikysymyksen perusteluissa todetaan aivan oikein että nuoret tarvitsevat tukea työelämään pääsyssä

harjoittelijat eivät ole uhka ammattitaitoiselle ja kokeneelle työntekijälle

se sisältää sekä korkeakoulutettujen että ammattikoulutettujen nuorten tarpeen tulevaisuudessa

jatkossa tulisi painottaa vahvemmin alueen elinkeinorakennetta

esimerkiksi pohjois suomeen on perustettava kaivosalan koulutuspaikkoja huomattava määrä jolla aivan uudentyyppisiin ammatteihin voidaan kouluttaa koulu alkoi saada saadaan koulutettua nuorta väkeä

politiikkariihen linjausten mukaan erityistä huomiota kiinnitetään syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin

perustutkinnon suorittamisen henkisenä asenteena tulisi olla ajolupa työelämään

elinikäisen oppimisen prosessi jatkuu työelämän arjessa

on hyviä esimerkkejä kunnista joissa sivistystoimen virkamiehet kantavat huolta jokaisesta ilman työtä ja opiskelupaikkaa olevasta nuoresta

heidän kanssaan pohditaan nuorten lahjakkuuteen kytkeytyviä valintoja

heinäluoma tosiaan käytti asiantuntevan puheenvuoron ja kun hän viittasi että minäkin myötäilen kuunnellessani sitä niin analyysissä oli oikeaa se että suomen tyyppinen kansantalous joka on poikkeuksellisesti riippuvainen vientiteollisuudesta vaatii suhteessa voimakkaammat elvytystoimet ja senkin jälkeen on vielä kysymysmerkki pystymmekö säilyttämään riittävän työllisyyden

yhteenvetona totean että hallitus ja oppositio jakavat yhteisen huolen ja tahtotilan työllisyyden hoidosta

hallitus on elvyttämällä ja yritystoiminnan edellytyksiä parantamalla tehnyt konkreettisia toimia suurtyöttömyyden torjumiseksi

meillä on monia euroopan unionin kilpailijamaita jotka ovat paljon voisiko sanoa kevyemmillä elvytystoimilla kyenneet säilyttämään työllisyyden koska niissä kotimarkkinatoiminta on selvästi hallitsevampaa

keskustan eduskuntaryhmä tukee hallituksen talous työllisyys elinkeino ja koulutuspoliittista linjaa ja keskustan eduskuntaryhmä ehdottaa että eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen

heinäluoma teidän kokemuksellanne on jotenkin hämmentävää että te sivuutatte tämän kaikkein olennaisimman näkökulman omassa arvioinnissanne

varmasti syytä on kriittisyyteenkin mutta minusta ei saa unohtaa myöskään sitä että jäsenmaiden budjettien läpinäkyvyys on asia joka tulee palvelemaan myös suomea koska perimmäinen kysymyshän on siinä millä tavalla me nostamme euroopan unionin kilpailukyvyn uudelle tasolle

jos me emme lisää avoimuutta jos me emme lisää läpinäkyvyyttä niin kaikkein suurimpia kärsijöitä ovat nimenomaan pienet jäsenmaat

tässä mielessä vaikka emme mene komission tavallaan tämmöiseen päällepäsmäröintiin on perusteltua että kuitenkin kansalliset budjetit ja euroopan unionin budjetti tehdään yhteisistä lähtötiedoista

jos ajatellaan bruttokansantuotetta korkotasoa öljyn hintaa nämä ovat yhteisiä mittareita jokaisen budjetin perustana

talouskasvun taittuminen on erittäin mittava haaste ja siinä mielessä tämä kolmas lisätalousarvio joka on hyvin pitkälle teknisluontoinen on kyllä perustunut ja pohjautunut ihan oikeisiin valintoihin

se millä tavalla me ylläpidämme talouspolitiikkaa joka vahvistaa sekä luottamusta että vakautta on se haaste johonka meidän näissä monella tavalla epävarmoissa olosuhteissa on paneuduttava

erityisen tärkeää on että me panostamme ja investoimme nimenomaan uuden luomiseen uuden työn aikaansaamiseen

tämän suhteen ehkä jotain olisi voinut jo odottaa tähän kolmanteen lisätalousarvioon mutta olen iloinen siitä että nyt tässä hallitusohjelman tarkistuksessa on tämä näkökulma otettu huomioon ja on arvostettavaa että seinäjokioulu ratahanke investointina on pystytty tämmöisellä luovalla ratkaisulla varmistamaan

minusta aivan liian vähän me pohdimme sitä mitä tämä globalisaatio kaiken kaikkiaan merkitsee talouden näkökulmasta globaaliyritysten näkökulmasta pääomavirtojen vapautumisen näkökulmasta

siksi monta kertaa olen pohtinut sitä että kun euroalue tietyllä tavalla rakennettiin niin kuin vahvistamaan meidänkin talouttamme ja tätä kautta luotiin yhteinen rahapolitiikka silti samanaikaisesti meillä on yhteinen rahapolitiikka mutta kuitenkin meillä on jokaisella maalla oma talouspolitiikka meillä on oma veropolitiikka ja tämän tyyppisten sopimusten osaltakin voisi sanoa että ollaan hyvin pitkälle kiinni kansallisvaltioiden aktiivisuudessa ja jos katsotaan euroopan unionin näkökulmasta jäsenvaltioiden aktiivisuuden varassa

nyt oecd on totta kai tarttunut hyvään asiaan luonut tietyllä tavalla mallin mitenkä tämmöisiä sopimuskäytäntöjä vahvistetaan

mutta kun ajatellaan sitä että tämä globaali taloustaantuma ravistelee siis todella syvältä meitä pienenä kansallisvaltiona niin kiinnitämmekö me riittävästi huomiota sellaiseen isoon kysymykseen että on tärkeää että luodaan pelisäännöt joidenka puitteissa toimitaan joissa tavallaan tavoitetaan eettisesti ja moraalisesti riittävä toiminnan perusta päädytään rehelliseen avoimeen yhteistyöhön ja niin edelleen

onko tämän globalisaation heikko kohta tällä alueella jota me nyt käsittelemme ja tarkastelemme että nämä isot pääomamassat hakeutuvat nyt sinne missä on löysät pelisäännöt missä todella lainausmerkeissä ymmärretään missä on yhteiskunnallinen rakenne täysin toisen tyyppinen missä ei kanneta kovin suurta huolta siitä mitkä ovat pääomavirtojen verokertymät mitkä ovat yritystoiminnan tuoton verokertymät valtiolle ja niin edelleen

tämän vuoksi arvoisa puhemies tavallaan kiteytän tämän oman puheenvuoroni siihen että on erinomainen asia että suomi on lähtenyt liikkeelle tämän kanssa mutta jotenkin toivoisin meiltä vielä merkittävästi aktiivisempaa otetta nimenomaan euroopan unionin puitteissa että luotaisiin sellainen rahoitusvalvonta että voidaan sanoa että euroopan osalta ja euroopan sisäisen kilpailun osalta me emme ajaudu sellaiseen marginaaliin jonka seurauksena on se että meiltä katoaa sellaista yrityspääomapohjaa joka on välttämätön suomen tulevaisuuden menestymisen kannalta

arvoisa puhemies

tämä julkisten hankintojen kehittyminen ja eteneminen monilta osin on jopa jumiutunut tämmöiseen hintakilpailuun ja jos ajatellaan tätä hankintalainsäädäntöä ja siihenkin sisältyvää tavoitetta niin minä uskon että enemmänkin on kysymys siitä millä tavalla me julkisia toimintoja sisällöllisesti kehitämme

tässä mielessä tämän hankintaosaamisen määrittäminen eri tyyppisten palvelujen osalta myös siinä vaiheessa kun lähdetään näitä hankintoja suorittamaan on varmasti monissa tapauksissa puutteellista

jos ajatellaan tätä helsingin kaupungin vanhusten ruokahuollon esimerkkiä niin kyllähän se selvästi kertoo siitä että tätä palvelun sisältöä ei ole kokonaisuutena arvioitu niitä palveluun liittyviä kokonaisprosesseja vaan hyvin keskeinen määrittäjä varmastikin on ollut se että on löydetty nykyistä halvempi ratkaisu

arvoisa puhemies

kuitenkin kokonaisuutena julkispalvelukäytännöissä aivan keskeistä on se millä tavalla näitten uudistuvien hankintakäytäntöjen avulla parannetaan ja vahvistetaan palvelujen sisältöjä

yhdyn siihen peruslinjaan mitä tässä useissa puheenvuoroissa on esitetty että suomen osallistuminen ykn kriisinhallintaoperaatioon on hyvin perusteltua

mutta haluan kuitenkin hetkeksi pysähtyä siihen että tämä tsadin kriisinhallintaoperaatio minurcat lienee yksi vaativimmista ellei vaativin operaatio mihin suomi on osallistunut

ehkä tässä omassa puheenvuorossani menen vähän liiankin henkilökohtaiseen näkökulmaan koska nämä ovat asioita joista meidän poliitikkojen on tämmöisellä ylätasolla suhteellisen helppo käydä keskustelua

mutta jostakin syystä jo tämän hankkeen lähetekeskustelussa pysähdyin kysymään itseltäni sitä mitä tarkoittavat nämä vaativat olosuhteet niiden reserviläisten niitten miesten osalta jotka lähtevät tsadiin

nämä subtrooppiset lämpimät voisiko sanoa suomalaisen ihmisen näkökulmasta poikkeuksellisen lämpimät olosuhteet ja vielä sen lisäksi nämä äärimmäisen vaativat sadekaudet merkitsevät sitä että monella tavalla miehet altistuvat poikkeuksellisille riskeille

jokainen pojistani on myös käynyt reserviupseerikoulun elikkä he ovat kantaneet vastuun tästä omasta roolistaan

mutta heidän isänään minä olen ensimmäisen kerran ystävät pysähtynyt kysymään olisinko valmis innolla liputtamaan että menkääpä pojat nyt tähän tsadin operaatioon mukaan ja olen löytänyt itseni toteamasta että en olisi liputtamassa poikieni lähdön puolesta

minä haluan tämän ystävät sanoa näin ääneen sen vuoksi että monta kertaa täällä päätöksenteossa kun me liikumme tietyllä ylätasolla asiat näyttäytyvät aika selkeiltä helpoilta yksinkertaisilta

mutta kun me jalkautamme nämä sinne ihan käytännön tasoon niin asiat alkavat näyttää vähän toisenlaisilta

minä ajattelin että käytän tämän aika periaatteellisen puheenvuoron tässä yhteydessä koska toisaalta haluan pysäyttää tämän myös siihen että vaikka me olemme tässä kansainvälisessä toiminnassa mukana me emme oikeastaan koskaan ole vielä pysähtyneet keskustelemaan siitä missä menee se raja jolloin suomen mukanaolo on todella mahdollista ja sanon myös näin että minusta tässä liikutaan jo niissä kysymyksissä mihinkä meidän mahdollisuutemme kaiken kaikkiaankin yltävät

minä haluan vielä nostaa peiliin sen mikä kuvaa tätä innostusta kun pyrin vaatimattomalla panoksellani tuomaan esille että samaan aikaan kotimaassa tämä asevelvollisuus rapautuu

meillä ei kovin suurta innostusta heijastu eduskunnankaan kannanotoista siihen mitä merkitsee se että koko ajan lisääntyvä määrä suomalaisia asevelvollisia tavallaan vetäytyy ihan tämän perusasevelvollisuuden läpiviemisestä

nämä ovat tiettyjä ääripäitä mutta ajattelen kuitenkin että joskus on hyvä lyhyesti sivuta myös tätä kysymystä

kaiken kaikkiaan vaikka tämmöisen kriittisen havainnon ja arvioinnin tähän toin olen mukana tukemassa tätä ratkaisua ja luotan siihen ulkoasiainvaliokunnan hyvään mietintöön joka ottaa osaltaan kantaa myös näihin minun esiin nostamiini näkökohtiin

arvoisa puhemies

hallituksen täydentävässä esityksessä on muutamia pieniä hyviä asioita muun muassa kaivannaisteollisuuden infrastruktuurin lisätuki innovaatioiden tukeminen lai vanrakennukseen molemmat hyviä asioita

mutta totta on se että nyt tämä suomen viennin ylös saatteleminen vaatii hyvin voimakkaita toimenpiteitä ja ennen kaikkea huomioon ottaen sen että välttämättä me emme saavuta sitä menetettyä viennin asemaa näillä nykyisillä yrityksillä nykyisillä yritysverkostoilla

siihen kun otetaan lisäksi tosiaankin nämä jenkeistä tulleet lisälaskut jotka saatiin siis työnnettyä osittain eurooppaan ja muualle maailmaan niin soppa on vähintäänkin valmis

olen toivonut tässä koko ajan että hallituksella olisi joku salainen suunnitelma jota se toteuttaa minun siitä tietämättä ja hallitus hoitaisi asian parhain päin

sen vuoksi kysyn valtiovarainministeriltä onko hallituksella suunnitteilla kohdennettuja verokannusteita nimenomaan uus ja kasvuyrittäjyyden vauhdittamiseksi

valitettavasti nyt usko alkaa viimeistään loppua kun näemme kuinka eläkevarat ovat sulaneet jo kymmenkunta miljardia joten aika kiero suunnitelma siellä saa taustalla olla jotta se saadaan positiivisen puolelle vielä kääntymään

toki hallitus ei näitä eläkerahastoja suoranaisesti hallinnoi mutta välillisesti vaikutusmahdollisuudet varmasti varsin suuret ovat

meillähän on nyt käsittelyssä talousvaliokunnassa parhaillaan vakavaraisuuden keplotteleminen takaisin hyvälle tasolle eli lakimuutoksien kautta eläkerahastot laitetaan taas vakavaraisen tittelin alle

tällä hetkellä arvoisa puhemies hallitus työntää meille finanssialaa koskevia lakiesityksiä nopeammin kuin keskitehoinen kopiokone pystyy paperia ulos suoltamaan

en tiedä ketkä siellä taustalla vaikuttavat mutta varsin mielenkiintoisia ovat useat direktiivit ja muut mitä meille tungetaan

arvoisa puhemies

tämä esillä oleva valtion toinen lisätalousarvio on edelleen vahvasti elvyttävä ja tässä mielessä monet asiat jotka sisältyvät tähän muun muassa yritysten tutkimus ja kehitysrahoituksen vahvistaminen yritysrahoituksen vahvistaminen ensisijaisesti finnveran valtuuksia laajentamalla yritysten kehittämisavustusten jopa työllisyysperusteisten investointien vahvistaminen asuntotuotannon edellytysten parantaminen kemera varojen lisääminen ja vttn rakennejärjestelyt ovat esimerkkejä niistä hyvistä asioista jotka sisältyvät tähän lisätalousarvioon

mutta arvoisa puhemies haluan erityisesti tässä omassa puheenvuorossa kuitenkin pysähtyä siihen että tämä maailmankaupan erittäin voimakas supistuminen heijastuu voimakkaasti hyvin vientivetoisen suomalaisen yhteiskunnan koko taloudelliseen asemaan ja tulevaisuuteen

erityisesti investointihyödykkeiden kysynnän lasku näkyy viennin voimakkaana heikkenemisenä ja vientikysynnän romahtamisena

tässä mielessä minusta tämän vuoden osalta meidän pitää tehdä tässäkin tilanteessa havaintoja jotka huomioidaan nyt ensi vuoden talousarvion rakentamisessa

tässä mielessä arvoisa puhemies haluan enemmänkin nyt tämän hyvän lisätalousarvion osalta keskustelun aikana kiinnittää huomiota siihen kun nyt tulevan ensi vuoden budjetin valmistelu meillä on eduskunnassa ja varaudutaan sen lopulliseen käsittelyyn millä tavalla me annamme riittävän painoarvon niille kehittämispanostuksille mitä tarvitaan

niin kuin sanoin tässä lisätalousarviossa annetaan jo lisää voimavaroja tämän innovaatioympäristön vahvistamiselle

mutta silti se että me otamme todella käyttöön laajan innovaatiokäsitteen joka on kansallisessa innovaatiostrategiassa perustana merkitsee sitä että tämän vahvan teknologia tutkimus kehityspanostuksen rinnalla me panostamme nyt rohkeasti kansainvälistymiseen

rouva puhemies

tämä luonnonvaraselonteko on itsessään erinomainen asia

tällä hetkellä suomen ylivoimaisesti suurin teollinen investointi on talvivaara yksityinen kaivosteollisuusyhtiö

kalliksen kuin muidenkin meidän edustajien osalta sen löydetäänkö vielä jotain lisäarvoa tulevaan talousarvioon että me reilummin ja rohkeammin investoimme kansainväliseen osaamiseen nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen koska kun me nousemme tästä taantumasta välttämättä meidän vientimme rakenne ei ole sama millä me tulimme tähän taantumaan

ministerikin kertoi sen miten valtio omistaja on suhtautunut kaivannaisteollisuuteen

mutta edelleen haen syvempää tahtotilaa

tässä suhteessa nyt on aika ennakoida tämä haaste ei vain työllisyysmäärärahoja lisäämällä niin kuin vasemmisto opposition suunnalta on tämänkin keskustelun yhteydessä vaadittu vaan lisäämällä panostuksia siihen millä tavalla me saamme uutta yritystoimintaa uusia työpaikkoja riittävästi aikaan

nyt edelleen viisi vuotta myöhemmin me pyörimme erilaisten selvitysten kanssa ilman että saadaan jäntevää päätöstä millä tavalla valtio omistaja etenee tällä alueella

oli miellyttävää kuunnella pääsääntöisesti hyvin samansuuntaiset puheenvuorot ja siksi haluan oikeastaan kahteen asiaan vielä kiinnittää huomiota

sen lisäksi että suomi ja euroopan unioni ovat sitoutuneet näihin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin on äärimmäisen tärkeää että nyt kööpenhaminassa keskitytään siihen että myös usa kiina indonesia tulevat mukaan tähän kokonaisuuteen

ilman sitä että tämä tavoittaa globaalit sopimukset me emme yksin eurooppana yksin suomena pysty kulkemaan tätä viitoitettua reittiä

toinen asia liittyy eduskuntakäsittelyyn

me olemme tulevaisuusvaliokunnassa valmistautuneet kartoittamalla tätä metsien ravinnon makean veden globaalia tulevaisuudenkuvaa ja täältä meillä on edellytykset ponnistaa mietinnössä jopa siihen että syntyy riittävä kokonaisnäkemys suomen biopolitiikan tulevaisuudesta